varmasti monet meistä voivat yhtyä niihin lisäyksiin joita täällä jaoston puheenjohtaja esitteli valtiovarainvaliokunnan tehneen tähän pääluokkaan veteraanien osalta matalan kynnyksen palveluiden osalta perheiden osalta

me emme varmaan kaikkia haasteita pysty pelkästään julkisen vallan töillä hoitamaan vaan meidän pitää pyrkiä löytämään uusia konsepteja myös siihen miten järjestöt pystytään osallistamaan tähän ikäihmisten arvokkaan vanhuuden turvaamiseksi

kiitos puheenvuorosta

hyvät ministerit tilanne on hyvin vakava niiden ihmisten osalta jotka ovat jo kaikkein vaikeimmassa asemassa

kun täällä on välillä vaikeuksia uskoa meitä opposition edustajia niin lainaanpa anneli pohjolaa meille kaikille tuttua professoria

ongelmia syntyy kun useat eri vaiheissa tehdyt leikkaukset kohdistuvat kerta toisensa jälkeen samoihin heikommassa asemassa oleviin ryhmiin

nyt täytyy kyllä korjata että ei täällä kukaan meistä ole historiatonta leikkinyt eikä esittänyt vaan nimenomaan tunnustetaan se tosiasia että maa on vaikeassa tilanteessa

se kohdistuu suoraan kansalaisiin ja silloin täällä on oikeus demokratian nimissä kysyä onko hallituksen arvovalinta oikea kun kuritatte kaikkein köyhimmässä asemassa valmiiksi olevia ihmisiä

kun edustaja saarikko äsken täällä käsitykseni mukaan väitti että me olemme asiakasmaksuja korottaneet melkein samalla volyymilla kuin tämä hallitus niin kannattaa olla nyt tarkkana näissä väitteissä

sen vuoksi minä haluaisin nyt tietää jos nyt halutaan välttämättä tätä peruutuspeilipeliä täällä käydä millä mittarilla te osoitatte että olemme kurjistaneet yksittäisten kansalaisten asemaa enemmän kuin te nyt teette tässä hallituksessa

arvoisa puhemies

se on aivan oleellinen osa tässä hankkeessa onnistumista ja totta kai tulee vaatimaan hyvin paljon yhteistyötä niin sosiaali ja terveysministeriön meidän valvonta ja erilaisten tutkimuslaitosten kanssa kuin sitten myös näitten koulutuspaikkojen kanssa

sitten meidän pitää muistaa se että meidän ei pidä kouluttaa vain heitä jotka ovat tulossa ammattiin vaan myös heitä jotka siellä jo ovat eli täydennyskoulutuksen roolia ei voi mitenkään tässä vähätellä

niin kuin tuossa totesin puheenvuorossani meillä on tarkoitus tämän ison hankkeen osalta tehdä ihan tarkka toimeenpanosuunnitelma jossa käydään läpi se millä tavalla myös tätä koulutusta ja perehdytystä tullaan tekemään jotta tästä hankkeesta suoriudutaan ja tulokset ovat sitten sen mukaisia kuin olemme toivoneet

on helppo myös yhtyä tuohon edustaja mäkisalo ropposen ensimmäiseen puheenvuoroon jossa sanoitte että rajoitukset ovat tavallaan aina epäonnistuminen siinä muussa toiminnassa

oikeastaan kun sitten edustaja salonen totesi teidän jälkeenne että nyt tässä laissa kuitenkin asetetaan toimipaikoille selkeät velvoitteet myöskin suunnitelmilla varautua näihin asioihin niin on ihan selvää että ainakin itse ajattelen että kun pitää miettiä etukäteen ennen kuin se tilanne on siinä niin sanotusti sylissä niin se johtaa myös siihen että joudutaan pohtimaan niitä toimintakäytänteitä ja sitä onko aikaisemmin toimittu ehkä jossakin kohdassa vähän sillä tavalla että sitä on syytä harkita ja muuttaa

hallitus antaa tässä nyt eduskunnalle kauan odotetun ja hallitusohjelmassa luvatun lakiesityksen alkoholimainonnan rajoittamisesta

alkoholipolitiikkaan haetaan nyt vaikuttavuutta

hallituksen esitys ei perustu sille oletukselle että tämä esitys tai mikään muukaan yksittäinen päätös ratkaisisi nykyiset ja tulevaisuuden alkoholiongelmat

jaan myös edustaja salosen huolen siitä että minäkään en toivo että tällä lainsäädännöllä joudutaan kuitenkaan siihen tilanteeseen että ammattilaiset joutuvat ikään kuin pelkäämään sitä voiko rajoitustoimia käyttää

muutos alkaa kuitenkin siitä että otamme tarkasteltavaksi vaikkakin vain yhden asian kerrallaan ja ryhdymme reippaasti toimeen

kun vähennämme alkoholimainonnan näkyvyyttä lasten ja nuorten arjessa tuemme samalla perheiden koulun nuorisotyön ja muiden lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävien tahojen terveysvalistusta

edustaja kivelä puuttui oikeaan asiaan sanoessaan että tämän lainsäädännön venyminen on huono juttu

alkoholiveroa nostetaan edelleen hallitusti ensi vuoden alusta

siihen arvioon on helppo yhtyä mutta muistutan kuitenkin siitä että tässä ei ole kyllä helposta harjoituksesta kyse

jos onnistumme kääntämään suomalaista alkoholikulttuuria terveellisempään suuntaan seuraukset näkyisivät ajan myötä perheissä joissa sadattuhannet lapset nykyään kärsivät aikuisten alkoholinkäytöstä eikä tarvitse muistuttaa siitä kuinka kalliiksi tämä tulee paitsi inhimillisesti myös kansantalouden kannalta

siis siitä asti on ollut vireillä ja on esitetty toistuvasti että tämä asia tulisi saattaa parlamentaarisen komitean harkittavaksi jotta saataisiin asia lainsäädännön tasolle

eli tämä vain kuvastaa sitä että myös muissa maissa tämän asian vaikeuskerroin ymmärretään tämä ei ole mikään helppo asia

voi olla että kun teemme tämän lainsäädännön ja saamme sitten tätä dataa ja informaatiota siitä miten rajoitustoimenpiteitten käyttö on sitten oikeasti oikeassa elämässä mennyt niin mekin joudumme palaamaan tähän lainsäädäntöön eikä se ole minusta mikään ongelma vaan pikemminkin tarpeen on seurata hyvin tarkasti miten lainsäädäntö sitten käytännössä toimii

esitys perustuu siihen että televisio on edellisestä rajoituksesta huolimatta edelleen lapsille ja nuorille näkyvin alkoholimainoksia esittävä media

toiseksi esityksen mukaan alkoholijuomien mainonta kiellettäisiin yleisillä paikoilla kuten bussipysäkeillä liikennevälineissä ja mainostauluilla

emme ole suhtautuneet ylimielisesti vaan olemme halunneet tehdä lainsäädäntöä joka myös kestää tässä talossa sen arvioinnin jonka kohteeksi se täällä joutuu

samoin anniskelu ja myyntipaikkojen ikkunoissa ja niin sanotuissa a ständeissä saisi edelleen esittää alkoholijuomien nimiä sekä hintoja

niin kuin en tuossa puheenvuorossani valitettavasti huomannut todeta niin jo tämän lain tehtävänanto on sulkenut niin lastensuojelun kuin tartuntatautien vastustamistyön tämän uudistuksen ulkopuolelle joten tässä yhteydessä tähän ei tulla puuttumaan mutta muutoin on tietenkin ihan selvää että joudumme myös lastensuojelukysymyksissä laadun kehittämistä ja monia muita asioita tarkastelemaan ihan jo näiden esimerkkien valossa joita valitettavasti meillä myös on

samoin lakiesitys kieltää kaikenlaisten arpajaisten ja palkintokilpailujen käyttämisen esimerkiksi nopeimmille tykkääjille tai muillekaan osallistujille

mitä sitten tulee tähän hoitohenkilöstön tai muiden ammattilaisten kykyyn kohdata niin viittaan vain tässä siihen mitä puhuin tästä koulutuksen merkityksestä aikaisemmin eli ei siihen varmaan muita keinoja ole kuin se että saamme myöskin ammattilaiset ymmärtämään sen vastuun ja sitten nostamaan sitä osaamistasoa niissä kohdissa joissa se vielä ehkä on vähän jäänyt vajaaksi

rajoitukset eivät myöskään koske kansalaisten omaa viestintää

jos siis ville haluaa lähettää kavereilleen valokuvan siitä illasta jolloin tuli otettua vähän liikaa niin se on jatkossa edelleenkin sallittua

kuten mainitsin väkevien alkoholijuomien mainonta olisi edelleen kiellettyä

muutokset keventävät lupahallintoa ja helpottavat valvontaa

säännökset on pyritty valmistelemaan niin että niiden soveltaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja valvontaviranomaiset voisivat keskittyä ohjeistukseen sekä periaatteellisesti merkittävien linjausten valvontaan

arvoisa puhemies

hallituksen esitys alkoholimainonnan rajoittamisesta on esimerkki siitä hallitun tasapainon hakemisesta jota tarvitsemme nyt uudessa alkoholipolitiikassa

on tietenkin ihan selvää että meillä on varmasti vanhusten hoidossa ja hoivassa yksiköitä joissa asiat toimivat hyvin ja sitten niitä joissa on vielä aika paljon tekemistä

näin edeten voimme saada myös kansalaisten hyväksynnän ja tuen näille uudistuksille sekä saavuttaa ne tarpeelliset tavoitteet joita meidän on pakko alkoholipolitiikalle asettaa mikäli aiomme saada alkoholista koituvat merkittävät haitat tälle yhteiskunnalle jollakin tavalla kuriin

juuri tämän takiahan me seuraamme nyt vanhuspalvelulain toimeenpanoa erityisen tarkasti jotta me saisimme tätä tietoa siitä missä mennään

mutta on kyllä myös niin että rajoitustoimien käyttö ei ihan ainakaan itse saamani tiedon mukaan ole suoraviivaisesti myöskään riippuvainen siitä henkilöstön määrästä vaikka varmasti on tilanteita joissa se juuri näin niin kuin edustaja kuvasi voi vaikuttaa asiaan

mutta kyllä siihen rajoitustoimien käyttöön vaikuttavat myös juuri työyhteisön kulttuuri toimintatapa osaaminen ja työn organisointi ylipäätään

nyt kun saamme tätä tietoa sitten siitä missä esimerkiksi rajoitustoimenpiteitä joudutaan käyttämään ehkä enemmän kuin samantyyppisessä yksikössä muutoin niin silloin tietenkin on mahdollisuus myös sitten puuttua siihen asiaan ja antaa ikään kuin täsmäohjausta että nyt ei mene ihan ehkä tuubiin tämä homma

haluaisin aloittaa muistelemalla hieman menneitä mikä sekin kuuluu tämän asian käsittelyyn kun tässä on tietystä jatkumosta kuitenkin kyse

olen ollut edellisellä kerralla kun näitä asioita käsiteltiin mukana sekä ympäristövaliokunnan että talousvaliokunnan työssä ja myöskin käsittelemässä tätä posivan hakemusta ydinjäteasian ratkaisemiseksi

kaivoin sen verran noita vanhoja papereita esille että katsoin mitäs me itse asiassa silloin viime kerralla eduskuntana edellytimme hallituksen tekevän hyväksyessämme ydinvoiman lisärakentamista

silloinhan päätettiin että hallituksen tulee pikaisesti ryhtyä toimenpiteisiin kivihiilen käytön hallituksi rajoittamiseksi mutta tämän päätöksen lisäksi edellytettiin myös seuraavia aika tiukkojakin asioita

muun muassa eduskunta edellytti että hallitus nopeuttaa tiukan energiansäästöohjelman toteuttamista että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin säästöohjelmia tukevan energiansäästön yleislain säätämiseksi että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin energian jakeluyhtiöitä koskevan palveluvelvoitteen säätämiseksi energiansäästötapojen ja uusien tekniikoiden tiedottamiseksi kuluttajille ja että energiaverotusta kehitetään energiansäästöä edistävällä tavalla

mutta hiukan surullinen olen siitä kyllä että joiltakin osin näiden ponsien toteutumista on toki tapahtunut mutta ei suinkaan kaikilta osin

mutta vielä haluaisin nostaa näistä ponsista neljännen ponnen jossa edellytettiin että hallitus antaa eduskunnalle selvityksen lausumien toteutumisesta ja tätä en nyt muista onko sitä siinä muodossa eduskunnalle itse asiassa ponsien toteutumisesta annettu

ehkä ilmastostrategiat ovat tietenkin omalta osaltaan edustaneet sitä linjan muotoilua mutta varsinaista selontekoa en ainakaan itse muista näiden ponsien toteutumisesta täällä käsitelleeni

puhemies

ydinvoiman osalta täällä on jo lukuisissa puheenvuoroissa todettu ja mainostettu kuinka se nyt on päästötön energiamuoto ja minusta tämä on kuten olen jo yhdessä debattipuheenvuorossa todennut katteetonta puhetta

siinä ministeri on aivan oikeassa ja minusta tämä on ainoa tapa ikään kuin liikkua että on jokin suunnitelma siitä miten jätekysymys ehkä kyetään ratkaisemaan

viime kierroksella posivan osalta käsittelimme pitkään ja perusteellisesti kuparikapseleiden kestävyyttä niitä ympäröivää bentoniittia

halusin puhemies nostaa nämä jätekysymykset esille koska mielestäni tässäkin keskustelussa ne ovat olleet vähän lapsipuolen asemassa

ydinvoiman osalta on käytävä tässä nyt alkavassa käsittelyssä rehellistä keskustelua myös polttoaineen saamisesta

uraanikaivoksiahan meillä ei ole koko läntisen euroopan alueella ollenkaan

louhinta aiheuttaa isoja ympäristö ja ilmasto ongelmia eikä uraanin terveysriskejä oikeastaan vielä tunneta

tässä viittaan kaivoslain käsittelyn yhteydessä ympäristövaliokunnan saamiin lausuntoihin stukin ja thln osalta

halusin nostaa myös nämä kysymykset tässä keskustelussa vielä hieman framille

kyllä ilmastopolitiikan keskeinen tavoite on se että saamme tämän pallon pelastettua tuleville sukupolville ja tässä täytyy kyllä ihmetellä keskustan linjaa

edustaja pekkarinen täällä kovasti tuntui kritisoivan edellistä omaa hallitustaan ja sen edellistä omaa ympäristöministeriä

mutta puhemies näitä ympäristöhaasteita on toki muitakin ja haluaisin tässä nostaa esille itämeri asiat jotka ovat tässä keskustelussa nyt jääneet tämän ilmastoasian jalkoihin ja kysyä ministereiltä siitä kun viime kaudella eduskunnassa käytiin hyvin laaja itämeri selonteko jossa kävi selväksi se että tämä asia jos mikä kaipaa koordinaatiota hallinnon sisällä

lopuksi puhemies totean että on se nyt vaan hyvä että molemmat ympäristöministeriön lakkauttajapuolueet eli perussuomalaiset ja keskustapuolue ovat tällä kertaa oppositiossa että ympäristöministeriö saa tehdä tärkeää tulevaisuustyötä

arvoisa puhemies

aivan aluksi on yhdyttävä valtiovarainministeri urpilaisen täällä aikaisemmin esittämään arvioon siitä että perussuomalaisten ryhmäpuheelta olisi kyllä ollut lupa odottaa hieman enemmän

jos me emme eilen saaneet heidän vastaustaan vaihtoehdoksi eurokriisin hoidolle niin tänään puhemies jäi uupumaan realistinen ja vastuullinen budjettivaihtoehto

minusta on äärimmäisen erikoista se että täällä puheenvuoro toisensa jälkeen perussuomalaiset syyttävät hallitusta sanahelinästä mutta te itse ette ole ilmeisesti koko päivänä täällä nyt vastanneet tähän erittäin oleelliseen kysymykseen oikeudenmukaisesta ja tasa arvoisesta veropolitiikasta ja siitä minkä vuoksi jos te vaaditte kerran oikeudenmukaisuutta yhteiskuntaan te olette tässä salissa äänestäneet siis suurimpiin perintöihin ulotettavaa uutta perintöveroluokkaa vastaan

tämä logiikka ei puhemies minulle millään mene nyt jakeluun

toivoisin että tähän saisin vähän niin kuin vastausta että miksi näin jos kerran oikeudenmukaisuus on teille näin tärkeä arvo kun te siitä kerran täällä koko ajan olette tämänkin päivän aikana paljon puhuneet

sitten puhemies mitä tulee keskustan esittämiin näkemyksiin tässä salissa tänään on kyllä pakko sanoa että sosialidemokraattien johdolla hallitus on toteuttanut sen veropolitiikan muutoksen josta keskustan ministerit lukuisissa lehtiartikkeleissa viime kaudella vain puhuivat

mutta tämä muutos

minäkin etsin lukuisia kertoja edustaja pekkarisen silloisen ministeri pekkarisen haastattelujen jälkeen keltaisesta kirjasta että joko nyt tulee pääomaverotuksen korotusesitys budjettiin saakka kun edustaja pekkarinen niin ponnekkaasti siitä keskisuomalaisen puolen sivun haastattelussa kertoi

arvoisa puhemies

on aivan pakko nyt vastata tähän kysymykseen kun tässä keskustelussa näköjään nousee esiin se miksi muut maat eivät ole olleet halukkaita näihin vakuusjärjestelyihin

samoin kuntauudistuksessa kysymys on palveluiden turvaamisesta ja vaihtoehtoa emme ole kuulleet

itse arvioisin että eiköhän yksi syy ole se että suomi on maksanut evmn pääoman kerralla sitoutuessaan näihin vakuusjärjestelyihin halutessaan näitä vakuuksia

muilla mailla ei välttämättä ole tällaisia mahdollisuuksia edes olemassa ja varmaankin se syy on tämä että meidän taloutemme on onneksi niin hyvässä kunnossa että olemme voineet sitoutua evmn pääoman maksamiseen kerralla toisin kuin monet muut maat ja sen takia meillä on varaa myöskin vaatia näitä vakuuksia

vielä haluaisin tähän samaan teemaan liittyen sanoa sen että kyllä minusta tämä keskustan linja tässä vakuusasiassa on perin kummallinen

kun viime kaudella me sosialidemokraattien riveistä yritimme kysyä keskustajohtoiselta hallitukselta miksi te ette vaadi vakuuksia suomalaisten veronmaksajien rahalle niin mitä tehtiin

ja tänään olemme tässä tilanteessa ja teidän äänenne kellossa on muuttunut täydellisesti

todellakin mielelläni olisin jatkanut tätä keskustelua mutta ehkä sitten huomenna pääsemme vielä pidemmälle tässä

ensinnäkin haluan korostaa sitä että kyllä tällä esityksellä ihan vakaa aikomus on puuttua myöskin tähän alkoholinkulutuksen määrään

itse en pidä tätä ollenkaan sellaisena vaan katson kyllä että osana sitä alkoholipoliittista kokonaisuutta jonka edessä olemme jos haluamme näitä haittoja jollakin tavalla kitkeä ja saada kuriin joudumme väistämättä katsomaan myös tätä mainontakysymystä

on varmasti niin että toiveita olisi ollut moneenkin suuntaan vähän erilaisiinkin suuntiin tämän mainonnankin osalta

mutta uskon kyllä että tälläkin esityksellä me voimme päästä kiinni sellaisiin ilmiöihin jotka ovat nyt nykyisen lainsäädännön mukaan aika vanhentuneita

minun tekisi mieli puolestani kysyä mihin keskusta pyrkii sillä että se tässä keskustelussa jatkuvasti nostaa esiin tämän vahvan liittovaltiokehityksen

itse esimerkiksi henkilökohtaisesti kyllä suorastaan yllätyin siitä että todellakin nykyään erilaiset alkoholiputiikit suorastaan houkuttelevat ihmisiä lisäämään omia kuviaan ja omia videoitaan omille sivuilleen ja jopa tavallaan maksetaan tästä toiminnasta näille ihmisille

toivottavasti olette tutustuneet tähän tiedonantotekstiin joka täällä on tänään käsittelyssä

minun on kyllä vaikea nähdä kun me olemme käsittelemässä tätä espanja asiaa nyt täällä puhemies haluaisin vähän tarkennusta tähän keskusteluun miksi te pyritte hämäämään esimerkiksi vakuuksien merkitystä tässä isossa kysymyksessä leimaamalla tämän koko keskustelun joksikin liittovaltioväittelyksi kun minä en näe tässä tiedonannossa puhemies sellaisesta mitään merkkiä

pidän erittäin valitettavana sitä että niinkin suuri kansanliike kuin suomen keskusta on lähtenyt tällaiselle vähättelyn tielle mille te olette lähteneet tänään tässä vakuuskeskustelussa

pidän sitä valitettavana ja koen että se johtuu vain siitä että te ette aikanaan saaneet aikaiseksi edes yrittää niitä vakuuksia suomelle

arvoisa puhemies

on syytä kyllä myöskin omalta puoleltani todeta se edustaja kettuselle että demokratiaa täytyy kunnioittaa ja minusta se on tämän talon ensisijainen tehtävä meidän jokaisen ensisijainen tehtävä vastata siitä että demokratia suomessa toimii ja siinä ei pidä lähteä arvottamaan eri puolueita jotenkin eri kastiin

mutta on samalla myös sanottava että en minä ainakaan sosialidemokraattisena kansanedustajana teitä täällä uusia kansanedustajia tai teidän puoluettanne pelkää

en pelkää

arvoisa puhemies

minä kuitenkin ymmärrän että me emme ole huomenna täällä ottamassa kantaa erilaisiin puheenvuoroihin vaan me olemme ottamassa kantaa tähän hallituksen antamaan tiedonantoon